perusturvan mittava nosto yksinomaisena toimenpiteenä olisi kyseenalainen

tässä velkatilanteessa on ymmärrettävää että hallitusohjelma sisältää monia rakenteellisia uudistuksia

lopuksi esitän arvoisa puhemies toiveen että hovi ja hallinto oikeuksia sekä niiden toimialueita ei uudistettaisi hallitusohjelman mukaan siten että sisämaahan ei jäisi yhtään toimipistettä

sellaista uudistusta olisi vaikea perustella jossa palvelut karkaisivat jo yli maakuntarajojen

ja kysymys sisältää vähän sellaisen arvopohjan että ihmiset tänä päivänä erittäin paljon ainakin minulle tulevan palautteen mukaan arvostavat sitä että päätöksiä tehdään ja nimenomaan että päätökset tehdään ennalta ilmoitettujen aikataulujen mukaan

jo nyt saadun palautteen perusteella

edustaja myllykoski täällä hyvin kuvasi tätä teollisuuden rakennemuutosta joka on todella kova ja kuvasi vähän ilmeisesti pk sektorin vientiä joka meillä ehkä tästä alihankkijuudesta johtuen on jossain määrin pientä

minuun on otettu yhteyttä ja en välttämättä kaikkia yksityiskohtia itse ymmärrä kun joillekin annetaan taajuuden tarkastuksena lupa jatkaa paikallisradiotoimintaa ja jotkut saavat sen kilpailutuksen perusteella

nyt kun hallituksen esityksen mukaan teollisuussijoituksen roolia ikään kuin viedään siihen suuntaan että se pystyy ottamaan enemmän riskiä tietenkin poikkeustapauksissa niin eikö ainakin omasta mielestäni on ole hyvä että tämmöinen uusi työkalu tulee teollisuustyökalu

kysynkin ministeriltä minkälaiset määritelmät todelliselle paikallisuudelle ovat olemassa kun tuntuu siltä että jotkut ketjuradiot sen paikallisuuden kyllä anomuksissaan ottavat hyvin esille mutta todellisuudessa se on erittäin minimaalista jopa sen alle

eli onko olemassa lainsäädäntö jossa todellisuudessa katsotaan että nämä paikallisuuden kriteerit oikeasti täyttyvät ohjelmatuotannossa ja siellä todella puututaan ja pidetään esillä paikallista kulttuuria jopa vähemmistöasioita ja näin

arvoisa puhemies

pääministeri tietysti itse arvioi mitä hän tarkoittaa omilla sanoillaan mutta luulisin että yksi huoli on ollut se kun täällä otettiin tämä poliittinen päätöksenteko niin ehkä se on yksi ongelma

itse olen arvioinut että yksi keskeisempiä ongelmia on talletuspako näistä kriisimaista

sitä on poliittisilla päätöksillä erittäin vaikea lähteä patoamaan koska ne ovat yksittäisten kansalaisten ja yritysten tekemiä valintoja

kun niiltä otetaan omistusta pois jotka eivät kykene hoitamaan asioitaan ja otetaan osakeomistusta pääomittamista vastaan niin se on aika lailla tervettä markkinataloutta

arvoisa puhemies

eli kun rikkaat kuluttavat niin valtion kassaan tulee rahaa

arvoisa puhemies

monessa kunnassa alakoulu yläkoulu ja lukio muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden jonka tärkeys on ilman muuta suuri ja sen hajottaminen saattaa tuottaa suuria ongelmia

kun me tiedämme ja sehän on tunnustettava että yksikköhintoja nyt lasketaan sekä lukiokoulutuksessa että ammatillisessa koulutuksessa lukiokoulutuksessa jopa vähän enemmän niin miten te arvioitte arvoisa ministeri että jos tulee suurempi ylläpitäjä niin tietenkin on olemassa uhkakuvia mutta avaako se myös mahdollisuuden sille että opetusta voitaisiin yhteistoiminnassa hieman uudella tavalla suunnitella ja mahdollisesti tehdä yhteistyötä ilman että merkittäviä lakkautusaaltoja tulisi vaikka tämä raha nyt on pienentynyt

jos nämä järjestäjät ja ylläpitäjät pannaan yhteen niin onko siinä vaara olemassa että ammatillinen koulutus muodostuu vielä tavoitellummaksi ja tavallaan suositummaksi koulutusmuodoksi ja omalla tavallaan lukiokoulutus kärsii

se on erinomainen asia

tasapuolisuuden ja tasaisen aluekehityksen takia myös pituussuunnassa keskeisten teiden vitostien ja kuutostien kehitysrahoituksesta on pidettävä huoli

molemmat ovat tärkeitä ja ammatillista koulutusta pitää ehdottomasti läheisyysperiaatteella olla saatavissa mutta miten arvelette tämän lukiokoulutuksen käyvän kun kuitenkin suomi tarvitsee aika lailla korkeata osaamista ja se on kilpailukykykysymys

sellainen liikennepolitiikka jonka investoinnit lasketaan vain panostuotto suhteen perusteella johtaa epätasaiseen kehitykseen ja sitä kautta se ei ole kenenkään etu

mitenkä me nyt pystymme tällä supistuvalla rahoituksella turvaamaan sen että kuitenkin kohtalaisella etäisyydellä pystymme turvaamaan nuorille sekä ammatillista koulutusta että tasokasta lukiokoulutusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomalaisten kuljetusyritysten kannalta on myös tärkeää että laittoman kabotaasin eli ulkomaisten kuljetusyrittäjien ylimääräisten kuljetusten valvontaa tehostetaan

arvoisa puhemies

liikennerikkomusten sakotuksen pisteytysjärjestelmä on otettava myös suomessa käyttöön jotta liian herkkä ajolupien pois ottaminen vähäpätöisten liikennerikkomusten takia loppuu ja siirrytään oikeudenmukaisempaan järjestelmään arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

meillä elvytetään tällä hetkellä kahden eri mekanismin kautta

itse olisin hieman eri mieltä ja ihan monien esimerkkien nojalla ja itse olen nähnyt myös omien vanhempien kohdalla en ole aivan varma onko tämä tavoite että kaikkien pitäisi asua kotona mahdollisimman pitkään viimeisen päälle ajateltu

monet kotona asuvat joutuvat pakosta käyttämään enemmän erikoissairaanhoidon palveluja jotka ovat kalliita ja monta kertaa ensihoito alkaa rasittua aika paljon kun joudutaan nimenomaan yöaikaan tekemään käyntejä

miten te ministerit näette missähän mahtaa loppujen lopuksi kustannusten näkökulmasta ja inhimillisyyden näkökulmasta mennä tämä raja kotona asumisen suhteen

arvoisa puhemies

me olimme edustaja heikkilän kanssa melkein kuukauden kansallisella maanpuolustuskurssilla ja se ei todella tee ainakaan minusta asiantuntijaa mutta se on kansanedustajalle etuoikeus kuunnella aamusta iltaan asiantuntijoita jotka sitten omalla ammattitaidollaan arvioivat sitä tilaa missä suomi tällä hetkellä on puolustusnäkökulmasta ja tietenkin myös sitten kansainvälistä yhteistyötä rauhanturvaamista ja muun muassa afganistanin syvintä olemusta

sen haluaisin sanoa kokoomuksen kansanedustajana että emme me suinkaan kylmäkiskoisesti ja ymmärtämättömästi suhtaudu varuskuntien lakkauttamiseen emmekä puolustusvoimien säästöihin

monet meistä ymmärtävät varsin hyvin mitä nämä varuskunnat merkitsevät lähellä olevalle kaupungille tai sille kunnalle missä ne sijaitsevat

ne ovat siellä olleet vuosikymmeniä ja niiden työntekijöiden merkitys sille kunnalle sekä verotuloina että muuten on aivan ratkaisevan tärkeä

ja kun tämmöinen varuskunta sitten joudutaan rahasyistä lakkauttamaan niin kyllähän se on valtavan iso isku ei tätä pidä kenenkään kieltää eikä väheksyä

mutta se minkä takia tulin tänne pönttöön johtuu siitä kun kansanedustaja kääriäinen sanoi että joku täällä salissa tietää jo nyt mitkä varuskunnat lakkautetaan

minun täytyy kyllä tuoda esiin puolustusvoimain komentajan kenraali puheloisen sanat että puolustusvoimat ei näitä ratkaisuja tuo ulos ennen kuin tammikuussa

nyt kun minun täytyy valita että joko minä uskon kansanedustaja kääriäisen sanaan tai sitten minä luotan puolustusvoimain komentajan kenraali puheloisen sanaan niin kyllä minun täytyy nyt valita tässä tapauksessa puolustusvoimain komentaja

arvoisa puhemies

kun ikäluokat ovat kyllä pienentyneet siitä mitä ne aikanaan olivat ja kun me tiedämme mitä puolustusteknologia maksaa ja mikä sen tuleva hintatasokehitys on niin jonkunmoisia ratkaisuja varmaan suomessa joudutaan tekemään

kaiken kaikkiaan oma käsitykseni tällä maanpuolustuskurssilla vahvistui siihen suuntaan että kansainvälinen yhteistyö ja jonkinasteinen liittoutuminen kumppaneiden kanssa on täysin välttämätöntä

en välttämättä kysy koska en saa vastausta mutta minusta verotus on oivallinen työkalu ja ennen kaikkea pitäisi antaa yrittäjille vientiyrityksille nyt signaali että vahvistetaan heidän omaa pääomaansa eli tasetta ja tähän edustaja männistö jo esitti hyvän vaihtoehdon

toinen aika yksinkertainen verotuksellinen seikka millä me saamme bioenergiaa liikkeelle lämpöyrittäjyyttä ammattimaista metsänhoitoa on verotus joka liittyy pienten metsälöiden koon kasvattamiseen

mutta varsinainen kysymys kuuluu tulee ministeri ihalaiselle kun on jatkuvasti näitä tällä kertaa nimitys kiteen toimistoihin liittyviä hallin

oma käsitykseni hallinnonuudistuksesta on se että ihmiset niissä aika usein väsyvät menettävät motivaation ja heitä täytyy kouluttaa uudelleen tehtäviin kuinka järkeviä nämä ylipäätänsä ovat kun edellisestä hallinnonuudistuksesta ei vielä pellolle laskeutuneita tuolit ole paikallaan

time viikkona huhu tuli lastaan kotona hoitavien lähinnä äitien saamisesta takaisin

pelaan edelleen yleisintä miesten työttömyys viisikymmentäseitsemän ja kuusikymmentä vuotiaiden

merkillepantavaa on myös se että kolmekymmentä ja viiskytvuotiaista miehistä työelämässä on vain kahdeksankymmentä prosenttia kun ennen lamaa osuus oli yli

kun maamme työllisyystilanne ja talouden kehitys heikentyvät koko ajan ja kilpailu etenkin teollisilla aloilla on globaalia ovat erityisesti miesvalta maltaiset alat joutumassa

nämä ovat myös aloina sellaisia joilta työllistyminen vastaaviin tehtäviin

helsinki työministeriötä mutta nyt ilmassa yhdeksänkymmentä luvun laman kaltaisia merkkejä uhkaavasta rakennetyöttömyydestä ja onhan hallituksen ensisijainen ensisijaisena

hyvä tarkoitus turvata olemassa olevien työpaikkojen säilyminen edusti

sitä puhemies ja ensiksi on helpoin tie toisi varsinaissuomalaisedustaja edustaja taimelan kysymykseen telakan tilanteesta josta mielelläni elinkeinoministeriltä

tällä salissa on esitelty keinoja liittyen

ekenäs

juhana vartiainen

vastauspuheenvuoro sitten ministerivuoro

puhemies

sen takia haluan nostaa esiin sen seikan että meillä tehdään yliopistoissa valtavan hyvää perustutkimusta tehdään ammattikorkeakouluissa soveltavaa tutkimusta yritysten kanssa mutta silti aivan liian vähän tästä

täällä tulikin ilmi jo ottaa työministeri halonen kertoi lähinnä puhumme viennistä ja nyt euroopassa tökkii euroopan rahoituskriisin seurauksena vienti vetää mutta meillä on olemassa tuossa itäpuolella suuri venäjää vaan sitä mutta kuulin että hallituksella on päähän jo strategia olemassa ja sitä puolta tullaan päivittämään mutta vielä

tietysti hallituksella näyttämään nuorten yhteiskuntatakuu josta kautta yritetään tätä asiaa ratkaista onko nyt muita vahvempia toimenpiteitä että heillä on väkisin

varmaan hyvää taustatukea tulee monelta ministeriö

ensin tuulivoimaa joka on niin kuin raporttia selvitykset on tehty mitään kynnyskysymykset rannikolle rakennettava tuulivoima seisoo

ja nyt kysyneet mikä on yhteistä

tutkavaikutusten arvioinnissa sillä yksikään ei liikahda ainakaan itärajan puolella koska tutkat ovat väärällä puolella rakennettavia rannikolle

tai meren puolelle rakennettavia

toinen kysymys

ecuun on olemassa nuorten yhteiskuntatakuu sekä pitkäaikaistyöttömien kuntakokeilu molemmat piritta

ota vastuu näistä

kuntakokeilun että päästään tavoitteisiin että tämän ovat

duster

arvoisa puhemies edustaja kääriäinen nosti tällä haavaa homenestystekijän esiin biotalouden toinen tällainen on arktinen tiedän että hallitus on laatimassa arktista strategiaa ja oletettavasti siinä otetaan vahvasti esiin ja vahvempi mitä koillisväylän liikenne tuo

siellähän se vähän eli raha merkitsi sitä että rakennetaan mahdollisti kaksituhatta uutta vahvistettua alusta jotka sillä liikkuvat neljäviiskymmentä jäänmurtaja juuri näissä suomi on erittäin vahva toimija ei me tiedämme että nuoria on maailman voimakkaimpiatämisen isot esitin valtio ja minkälainen yhteistyö on suhteessa norjaan näissä hankkeissa on ajateltu tässä strategiassa lähestyä myöskin norja

tästä arkeen liittyvä vahvuus meillä on pohjoiskalottieseen kaivosta johon ministeri jo viittasikin ruotsi on tekemässä valtavia investointeja tuossa norrbottenissa suomessa ei tapahdu vielä mitään miten ne päässään tulevassa strategiassa aiotaan ottaa tämä ruotsinorja yhteistyöisiin tiedän että ministeri eli enemmistö ja vahva pääse koska on skandinaavisten kielten taitajia nyt tarvitaan tätä yhteistyötä näytti

arvoisa puhemies tästä jo kuuluisuuteen melkein nousseesta nuorisotakuusta on tällä viikolla puhuttu salissa päällion odotukset ovat hyvin korkealla tähän aihepiiri on lyhyesti ja pakko puuttua nimittäin eduskunta on estänyt lappi sopimuskoulutuksen merkitystään nuorisotakuun

pitänyt sen budjettirahoitusta hallituksen esitykseen vielä

asemaan korostettua oppisopimusjärjestelmän kehittämistä niin että työnantajien olisi jatkossa yhä houkuttelevampaa tarjota syrjäytymisvaarassa eläville nuorille oppisopimuspaikkaä kysyisinkin ministeri ihalaiselta mihin toimiin hallitus on todella ryhtynyt oppisopimuskoulutuksen kehittämiseksi ja ottamiseksi nykyistä laajemmin mukaan nuorisotakuun toteuttamiseen kuten eduskunta on siltä

ja sitten viimeinen debatti puuhevonen edustaa

arvoisa puhemies edustajille kaupitella aiheellisesti esille työ ja

lasse kyllä sama ehdotus että pitää hallitus omasta rakenneuudistuksestanne innostuminen tuota vois tehdä tämmöisen ministeriöitten rakenneuudistuksen jossa ympäristöministeriö yhdistetään maa ja metsätalousministeriö ja saatu hyöty ja säästö olisi ympäristöministerin

mut tuolta ja puhuttu paljon myös kauppataseestakauppatase

jos helposti käännettävissä positiiviseksia pelkästään sillä etta tehdä oikeanlaista energiapolitiikkaa jos rikas omavaraisuuteen energiassa niin että mullova kasvien istuta pyrkivä solis loppu energiantuonnista kokonaan niin rettigin energia oyssä

onko otettu missä vaiheessa meillä ainakaan huomanneet oltas otettu tavoitteeksi oma kutomanä energia

arvoisa

aki kerskutaan keväästä rakentavasti

vihti hamutova pientä poikkeusta lukuunottamatta että se kipinä retoriikka tuntevalle katja leikkaatte leikattiin musta oikein sovi tähän aikaan olemme kaikki tiedä tätä varten talossa delle seitsemän kahdeksan ville ja negatiivisen puolella ja aihe itsessä tarve olisi sopeuttaa sitä

riittävästi esille energialaskelmat päivitetään yhä elinkeinostrategiapäivitys on myyty

neuvottelut toisten exän kanssa ja helppo vastata että suomen voimassaoleva lainsäädäntö estää minua vastaamasta tähän kysymyksiä mutta seuraava kysymys oli se että veriteossa tulevaisuutta suomisen ja varmasti on sillä meriteollisuus meluvalli selittäväosaamista ja

niko kai syntyy

edustaja suutari käytti erittäin vaappuen porukkaan ja merkityksestä se on te digipienessä kansakunnassa pääomaköyhässä kansakunnassa aina iso iso kysymys sen eteen on viime aikoina tehty monia asioita mistä

sama bisnesenkelivähennys kohdistuu ennen kaikkea tätähän se mikkelin ja pudotti liki selvä kymmene pitää lakkaamatta yrittää keksiä sillä ollu

tulokulmia

mutta

tämä tarkoittaisi sitä että sekä viedään kaikki elävän elämisen vanha ja elämisen edellytykset ja kaikki keinot vietäisiin ajettaisiin maakunnat alas isiemme täällä kyllä uskoa puhuja